mutta siihenkin löytyi ratkaisu

pekkarinen manasi esiin tätä että asetus pitää aina tuoda eduskuntaan

kuluttajansuojalakiin on viime vuosina tullut jo joitain tiukennuksia kuten velvollisuus ilmoittaa mainonnassa todellinen vuosikorko ja luotonantajan velvollisuus todentaa lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti

se on se iso asia ja siihen kannattaa kyllä meidän kaikkien käyttää energiaa että se sitten pystytään oikein ratkaisemaan

he mainostavat toimintaansa keskiluokkaisille hyvin toimeentuleville nuorille jotka voisivat luoton varoin rahoittaa esimerkiksi harrastustoimintaansa ennen palkkatilin saapumista

ryhdytään niin yksityiskohtaisen käsi ja eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällä mietinnön mukaan se että etelä afrikan kivihiilikaivoksille

nämä kalastuksenvalvontaraportit osoittavat että viehekalastajien luvat ovat pääsääntöisesti kunnossa ja että luvattomien kalastajien osuus on yleensä muutaman prosentin luokkaa sekin on tietenkin liikaa

kuten oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksestä käy ilmi todellisuus on kuitenkin kaukana tästä keskiluokkainen luottokelpoinen ihminen kun saa halvempaa luottoa muualtakin tai hänellä on hyvät sosiaaliset verkostot joilta ja joista voi vipata tarpeen tullen

arvoisa puhemies

kyllähän se niin on kun olen itse läheltä seurannut holiday clubia lappeenrannan puolella ja siellä oman kunnan puolella imatran kylpylää että kyllä sen kysynnän tulee ratkaisemaan ihan oikeasti se minkälaisia ne tuotteet ovat ovatko ne sellaisia tuotteita että ne ihmiset tulevat ne hakemaan

me kaikki tässä salissa arvostamme yrittäjyyttä ja kekseliäisyyttä etsimme uusia tapoja hyödyntää teknologiaa ja viedä suomalaista osaamista maailmalle

yhden maksun järjestelmä on tietenkin yksinkertainen mutta se ei kyllä kohtele tasavertaisesti kaikkia maksuvelvollisia kalastuksen harrastajia

vaikka pienlainayhdistys uskottelee toisin pikavippifirmat eivät ole uusi nokia suomelle he tuskin saavat toiminnastaan nobelin rauhanpalkintoa

olisiko kuitenkin viisaampaa pitää veroluontoinen kalastuksenhoitomaksu ja viehekalastusmaksu erillään vaikka ne voisikin sitten rasti ruutuun menetelmällä maksaa samalla maksulla

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ainoa kenen työllisyysnäkymiä kulutusluotot parantavat ovat tuomarit käräjäoikeudet kun ovat nykyään niin kovin ruuhkautuneita näistä velkomiskanteista

niinhän se vain on

haluan ensiksikin kiittää edustaja myllykoskea siitä isosta avusta ja työstä jota hän on tehnyt kootessamme yhdessä tätä lakialoitetta

verkkokalastajathan pyytävät yli puolet vapaa ajankalastajien vuotuisesta kalansaaliista ja verkkokalastusta pidetään kalastusoikeuden haltijan keskeisenä tapana käyttää kalastusoikeutta

haluamme kahdella aloitteella korostaa tätä nollatyösopimusten tärkeyttä tai oikeastaan sitä tärkeyttä että niistä pitää päästä eroon

arvoisa puhemies

etenkin pääkaupunkiseudun tuomioistuinten työtilanne on erittäin huolestuttava juttumäärät suuria ja asiat ovat muuttuneet yhä laajemmiksi ja vaativammiksi

nollatyösopimuksellahan tarkoitetaan työsopimusta jossa työntekijä ei etukäteen tiedä kuinka monta työvuoroa hän seuraavaan työvuorolistaansa saa

nyt ollaan tätä pikavippiasiaa hyvää vauhtia suitsimassa ja varmasti siitä hyvä ratkaisu syntyy

yleensä työsopimuksessa asia on kuitattu niin että työtuntien määräksi on merkitty nolla ja työntekijä sitoutuu tulemaan töihin tarvittaessa

sääntelemätön ja huonosti säädetty verkkokalastus tappaa suurimman osan alamittaisista vaelluskaloista estää niiden ja monien muiden taloudellisesti merkittä vien kalakantojen kuten kuhakantojen luontaisen lisääntymisen kun kalat pyydetään pois ennen kuin ne ehtivät edes kertaalleen lisääntyä

olen erinomaisen tyytyväinen siihen että tällaisia uusia mahdollisuuksia tulee koska olen myöskin tosi tyytyväinen rajalla asuvana että se raja on vartioitu ammattitaidolla ja hyvin ja vielä molemmin puolin rajaa

onko teillä tietoa siitä missä määrin nämä pikavipit ovat etenkin pääkaupunkiseudun tuomioistuimia työllistäneet

tällaiset tilanteet ovat valitettavasti monelle arkipäivää sillä nollasopimukset ovat yleistyneet suomalaisessa työelämässä varsinkin palvelu ja myöskin teollisuusaloilla

arvoisa puhemies

parempi verkkokalastuksen sääntely kuten verkkomäärien rajoittaminen ja alamittaisia kaloja tappavien niin sanottujen väliharvuusverkkojen käytön rajoittaminen antaisi varmasti paremman taloudellisen tuoton kalakannoista sekä kalastusoikeuden haltijoille että muille kalastajille

kun seuraavasta työvuorosta tai palkkapussin paksuudesta ei ole etukäteistietoa tavallisen palkansaajan on vaikea tehdä elämänsä kannalta merkittäviä päätöksiä

niillä rahoilla luodaan niitä uusia työpaikkoja uusia kipeästi kaivattuja työpaikkoja

mutta haluan korostaa sitä että sosialidemokraatit ovat puolustaneet maata ja vesialueita omistamattomien oikeuksia kalastukseen jo vuosikymmenten ajan vaaleissa sekä vaalien välillä

ne ovat erittäin tärkeitä

työmaaportin takana odottaa nimittäin heti seuraava matti tai maija meikäläinen joka tekee työt tuplasti halvemmalla ja vieläpä mukisematta

tämän ryhmän oikeus kalastaa on määrätietoisen voimakkaan poliittisen työn tulosta eikä se säily ilman että siitä poliittisesti pidetään huolta

paineita muuttaa järjestelmää on jatkuvasti

työsopimuslain irtisanomisedellytyksiä ei tarvitse noudattaa sillä työntekijä on allekirjoituksellaan sitoutunut siihen että hänen työtuntinsa voivat olla myös nolla

tällaiset järjestelyt ovat suomalaisen työelämän irvikuva sillä ne pyrkivät kumoamaan niitä keinoja joilla on perinteisesti suojeltu työntekijöitä

arvoisa puhemies

kyse on irtisanomissuojan lisäksi myös työsopimuksen muodosta ja kestosta sekä sairastumisen aikaisesta turvasta lomista puhumattakaan

näissä oloissa ja toimintaympäristössä nyt syntynyt kreikan toisen tukipaketin sopimus on hyväksyttävissä

haluan edustaja heinosen puheeseen lisätä sen että olen täsmälleen samaa mieltä noista perusteista mutta siellä kunnissa siinä kilpailutuksessa on ongelmia sitä kautta että kunnat eivät välttämättä osaa sitä kunnolla ja he tarvitsevat myöskin siihen koulutusta ja opastusta nykyistä enemmän että nämä ympäristönäkökohdat pystytään paljon paljon paremmin huomioimaan kuin ne tänä päivänä huomioidaan

tärkeää tässä suunnitelmassa on tietenkin moni asia mutta kyllä suomen kannalta ensiarvoisen tärkeää on että vakaus säilyy ja meidän vientimme turvataan

tämä vakaus ja viennin mahdollisuuksien turvaaminen ovat parasta turvaa suomalaisille ja suomelle

ei tarvitse mennä kuin minun omalle kotikunnalleni imatralle niin kilpailutusta yksinkertaisesti ei osata ja imatra on sentään kohtuullisen kokoinen kunta jossa sitä ammattitaitoa luulisi olevan

neuvotteluissa löydettiin myöskin sijoittajille vastuuta enemmän mikä on erinomaisen hyvä asia ja johon sosialidemokraatit ovat koko ajan omaa toimintaansa painottaneet eli tämäkin osa tästä tällä kertaa toteutuu

ainoa keino puuttua näiden nollasopimusten käyttöön on lainsäädännön muuttaminen niin että nollasopimusten tekeminen ei jatkossa ole mahdollista ainakaan ilman työntekijän nimenomaista suostumusta

yleiskeskusteluun päätynyttä yltää yksityiskohtaisen käsitteitä

kirkkaana tavoitteena suomelle on ollut että nämä haavoittuneet jota sanaa valtiovarainministeri urpilainen käytti selviävät ja tällainen suomelle erittäin tuhoisa eurooppalainen lama vältetään viittaan vaan tuohon edellä sanomaani viennin mahdollisuuksien turvaamiseen ja näin myös on menetelty

lisäksi tämä takausosuus ja jo tässä yhteydessä haluan korostaa sitä että rahaahan tässä ei liiku vaan takauksia jolla nämä veronmaksajien vastuut myöskin rajataan on neuvotteluissa myöskin saatu aikaiseksi mikä on erinomainen asia

ainahan voi niin kuin tässäkin tapauksessa ainakin kahdesta pahasta valita sen pienemmän pahan ja minun mielestäni tässä on valittu se

arvoisa puhemies

hallitushan täydensi esitystä näitten materiaalihankintojen osalta muun muassa sillä että mahdollistettiin pitkän kantaman operatiivinen ampumatarvikehankinta

arvoisa puhemies

edustaja tolppaselle muutama sana vuokratyövoimasta

ei laskettu kreikkaa kaatumaan mahdollisesti euroaluetta ainakin joltain osin hajoamaan mikä olisi ennusteiden mukaan mahdollisesti aiheuttanut tosi suuria tuhoja

hän itse istuu työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ja siellä on tulossa tähän lainsäädäntöön mikä nyt meillä on hyvinkin merkittäviä uudistuksia joten ihan kaikkea tässä nyt ei kannata enää kyllä niellä myöskään opposition puolelta tämmöisen manaajajoukon harmaitten viittojen liehuessa

meillähän oli ymmärrykseni mukaan ja varmasti olikin koska niitä hankittiin jonkunmoinen puute liekö huutava pula ollut en ole varma nimenomaan näistä pitkän kantaman ampumatarvikkeista

kysynkin ministeriltä lyhyestä niin sanotusti virsi kaunis onko tämä asia nyt kunnossa tällä hetkellä ja miten pitkälle tulevaisuu teen se on kunnossa ja ville

jos viljaa

jokaisen maan toki pitää kantaa vastuu omista tekemisistään ja kreikan pitää tässä tilanteessa ja olisi todella kauan aikaa sitten jo pitänyt laittaa kuriin korruptio ja harmaa talous jotka myöskin ovat syöneet kreikan kansantaloutta todella todella paljon

suomen lisäksi monet käytännössä kaikki euroopan maat eu maat alkavat olla kohtuullisen täynnä esimerkiksi kreikkaa ja muita vastuuttomia maita jotka eivät omaa talouttaan ole hoitaneet kunnolla ja kyllä siinä varmasti nyt kuljetaan niillä kalkkiviivoilla että seuraava tukipaketti voi olla todella sitkeässä ja näin täytyy tietenkin olla

kaikesta tästä kurimuksestahan kärsii tavallinen kreikkalainen joka siihen kaikkein vähiten syyllinen on ja minä olen täysin tyytyväinen siihen että kun tämä paketti saatiin neuvoteltua noine edellä mainittuine reunaehtoineen niin me emme aiheuta nyt käytännössä kreikkalaisille eutanasiaa johon tässä hallitsemattomassa konkurssissa olisi menty

varsinkin jälkimmäinen näistä tavoitteista vaatii erittäin aktiivista ja toimivaa työllisyyspolitiikkaa jota ohjelman mukaan ollaankin ryhtymässä toteuttamaan

ihan lopuksi haluan todeta vielä toiseen kertaan sen että tässä uudessa paketissa on myös se erinomainen asia että suomesta ei lähetetä rahaa vaan kyseessä ovat vakuudet

vaikka talouskasvun hiipumisesta huolimatta työllisyys jatkaa vielä tämän vuoden aikana vähän laskuaan niin työ ja elinkeinoministeriön tuoreen ennusteen mukaan työttömyyden lasku kuitenkin pysähtyy tai voi pysähtyä ensi vuonna

arvoisa puhemies

jotta se työllisyyspolitiikka olisi kaikkein tehokkainta tulee meidän sitoa huomattava määrä resurssejamme juuri esimerkiksi nuorten työllistämiseksi ja kouluttamiseksi sekä pitkäaikaistyöttömien aktivoimiseksi kuten valtioneuvosto esittääkin

haluaisinkin mielelläni kuulla minkälaisia suunnitelmia hallituksella omaishoidon edelleen parantamiseksi on koska tämähän on erinomaisen hyvä ja ihmisläheinen hoitomuoto

minun mielestäni niiden ehdottomasti pitää olla julkisia jos kerran lakialoitteesta on kysymys koska kyllä se omalta osaltaan myöskin ehkäisee näiden epäasiallisien aloitteiden syntymistä

haluan sanoa edustaja oinoselle joka tuossa alkuvaiheessa käytti puheenvuoron ja mielestäni halvensi suoraan sanoen törkeästi ministeri lauri ihalaisen työllistämistoimia

minun mielestäni edustaja sasi tuossa pieni hetki sitten linjasi myöskin aivan oivallisesti tätä problematiikkaa nimien julkisuuden osalta

ihalainen on varmasti meistä yksi niistä jotka ovat suomalaisen työllisyyden eteen tehneet töitä enemmän kuin yksikään tässä salissa

yhteiskuntatakuun ei tule kuitenkaan olla mitään pätkätöiden kierrettä tai turhia koulutusjaksoja vaan kaikin mahdollisin keinoin on pyrittävä vaikuttavuuteen joka kantaa pitkälle eli parhaimmillaan nuori löytää itselleen pysyvän työpaikan tai löytää kokonaan uuden ammatin ja sitä kautta työpaikan

en todellakaan pidä siitä että miestä ministeriä halvennetaan siitä että hän on suomalaisen työn eteen tehnyt niin paljon töitä kuin lauri ihalainen on tehnyt

näiden nuorten lisäksi meillä on kymmeniätuhansia nuoria jotka eivät syystä tai toisesta edes yritä hakea töitä tai koulutuspaikkaa ja jäävät näin palvelujärjestelmiemme ulkopuolelle kokonaan

arvoisa puhemies

kun katsoo näitä lukuja millä tavalla lapsiperheiden asema tulonjaossa on muuttunut ja lapsiköyhyysaste on lisääntynyt tuolla varsinkin yksinhuoltajaperheissä se on todella hälyttävä niin tämä lakialoite on kaikin puolin kannatettava senkin takia että köyhyys lisää lasten ja nuorten syrjäytymisvaaraa ja tietenkin heikentää sekä lasten että nuorten mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti tämän yhteisön ja erityisesti yhteiskunnan toimintaan

näitä väliinputoajia meidän on vaikea tavoittaa perinteisillä työllisyyspolitiikan keinoilla

tätä varten on hyvä että meillä on ollut rohkeutta etsiä erilaisia lähestymistapoja tähän ongelmaan

kuten asianomaiset valiokunnat kannanotossaan totesivat sitä pitäisi kehittää yhdessä kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa

sen takia tarvitaan myöskin näitä täsmätoimia kuten tässä lakiesityksessä edellytetään ja toivon että tämä laki etenee hyvin

keskustelu on päättynyt ja asia laiteta valtiota

meillä suomessa myöskin kaakkois suomessa eli kymenlaaksossa ja etelä karjalassa on pitkään jatkuneen rakennemuutoksen seurauksena suuri joukko reilusti yli vuoden työttöminä olleita mutta en halua rajata tätä pelkästään omalle kulmakunnalleni

moni heistä on koko ikänsä työskennellyt täysin ainutlaatuisissa ammateissa ja hankkinut vain sellaista ammattitaitoa josta on ollut hyötyä juuri heidän alallaan

jo pelkästään tästä syystä onkin erityisen tärkeää antaa riittävä määrä resursseja kunnille jotta ne voivat suoriutua pitkäaikaistyöttömien työllistämisvelvoitteistaan

arvoisa puhemies

hallitusohjelman kirjaukset velkaantumisasteen taittamisesta ja työllisyysasteen nostamisesta sekä työttömyyden alentamisesta ovat minun mielestäni samanarvoisia

on keskitytty tähän velkaantumisasteen taittamiseen joka on äärimmäisen tärkeä asia mutta joka saattaa nopealla aikavälillä jopa heikentää työllisyystilannetta entisestään

arvoisa puhemies

ja mielestäni yksi vaihtoehto parantaa työllisyystilannetta ilman lisävelanottoa olisi käyttää näitä valtion omaisuuden myyntituloja enemmän sellaisiin asioihin jotka pitää joka tapauksessa tehdä ennemmin tai myöhemmin

oppositio on suurin piirtein ainakin osittain sanonut tänä päivänä monisanaisesti sen että hallitus on laskenut taantumuksen mustat koirat kuntakentälle laukkaamaan vapaana ja viemään viimeisenkin leipäpalan lasten suusta

kotiseuturakkauskin kuulemma menee

niin te oppositiossa olette sanoneet mutta asiahan ei tosiasiassa näin ole

jokaisen kunnan on tietenkin mietittävä tykönään demokraattisesti valittujen luottamusmiesten kesken oman kunnan tulevaisuutta vastaamalla siihen kysymykseen pystyykö kunta nykyisellään tarjoamaan asukkailleen näiden tarvitsemat palvelut siis palvelut edellä tähän uudistukseen

perussuomalaisista joku puhuja en muista kuka sanoi että perussuomalaiset antavat luvan kuntaliitoksille

sitten muutama sana

me tarvitsemme totta kai uusia aitoon kysyntään perustuvia työpaikkoja se on se ensimmäinen lähtökohta mutta kun ohjattaisiin hieman enemmän rahaa asioihin jotka pitää joka tapauksessa tehdä niin sillä myöskin kyllä lisättäisiin kulutuskysyntää ja ehkä päästäisiin tämän laakson yli jonka reuna jo toki tuolla häämöttää

mutta täällä on nyt puhuttu opposition suulla suureen ääneen sitä että hallitus ei ole tehnyt mitään ja hallitus on tehnyt väärin ja olisin nyt toivonut että nyt rupeatte päättämään pikkuhiljaa kummin se asia on onko tehty vai ei